mutta vielä kerran peräänkuulutan sitä että meidän olisi löydettävä tämmöinen yhteinen linja jolla me saamme nuorisollemme ehkä ei nyt aivan yhtä oikoisesti kuin täällä ed

tämän tyyppiset hankkeet pitäisi tyssätä koska kysehän on siitä onko helpompaa sitten jos katsoo vaikka ympäristöpoliittisia syitä sen yhden työvoimavirkailijan matkustaa sinne sivutoimipisteeseen vai matkustavatko ne muutama sata työtöntä sinne vuoren luokse jos tätä vanhaa raamatullista vertailua käyttäisi jotta meneekö vuori mooseksen luo vai mooses vuoren luo

näiden te keskusten toimintaresurssit olivat jäämässä pahasti jälkeen kasvavan työttömyyden tarpeista kunnes hallitus oli valmis hieman parantamaan tilannetta kun oppositiopuolueet herättelivät sitä toimiin tällä välikysymyksellä

kansalaiset

fortum yksityisenä tekijänä on tämän maan masentavin sairastuttavin ja inflatorisin yksityinen tekijä

petri terveysvaliokunta

mieto sanoi pelkästään mutta ne kuuluvat tähän asiaan vaan tämmöisen kulttuurillisen fyysisen metafyysisen henkis transkendenttiä myös tämmöisen maanpäällisen paketin jotta sitten nuoret viihtyisivät tässä maassa ja olisivat ylpeitä suomalaisuudestaan muutakin kuin pienessä nousuhumalassa kaksi edullisia edusti enkä ne

työn arvo on tällä

kun me olemme menossa lamaan me olemme menossa huonoon aikaan niin fortum koko ajan puhuu puppua vääristää koko ajan kilpailutilannetta

minä olen sitä mieltä että kyllä tässä tapauksessa sen työvoimavirkailijan pitää mennä sinne lähemmäs näitä ihmisiä jotka tarvitsevat työvoimapalveluita

perussuomalaisten mielestä hallituksen tulee osoittaa määrärahat työttömyyden syöksykierteen pysäyttämiseksi nyt ei vasta syksyllä jolloin voi olla monen työttömän ja koulutuspaikkaa vailla olevan kannalta liian myöhäistä

sataa vettä enemmän kuin koskaan öljy on halvempaa kuin kymmeneen vuoteen mutta fortumin johto puhuu meille että seurataan näitten hintakehitystä

muuten tässä koko juitsussa pitäisi katsoa se miten voidaan toteuttaa nämä tavoitteet kun meillähän on tarkoitus luoda näille ihmisille semmoisia polkuja jotta he työllistyisivät ja järjestää koulutusta

arvoisa puhemies

kannatan edustaja filatovin ehdotusta perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi

te vaan ette laita fortumia kuriin

ja ryhmäpuheenvuorojen jälkeen mennään enintään viiden minuutin kommenttipuheenvuorot työministerille ja pääministeri selkeän vilkkaampaa keskustelua minuutin malliksi

siinä mielessä pitää toivottaa ministereille voimia kun olen kuullut jotta ministeri cronberg on kuitenkin todennut jotta hänhän taistelee tiukkaan pekkarisen kanssa tuottavuusohjelmaa vastaan että nämä vähennykset eivät toteutuisi mutta kyllä se aika ihmeeltä tuntuu jos pitää taistella hallituksessa semmoisista asioista jotka ovat päivänselviä

arvoisa puhemies

kai pakko on oikeastaan yhtyä näihin kahteen edelliseen puhujaan justiin tässä mielessä koska kyllä apteekeissa rupeaa olemaan aika paljon työntekijöitä

mutta tavallaan se myöskin kuvastaa eräänlaista rikkautta ja hyötymistä tällaisella kemiallisella jakelulla ja lääkkeitten määräämisellä

kyllähän lääkärit ovat opettaneet suomen kansalle sen että lääkkeitä määrätään aina vaan helpommin ja semmoisiin asioihin joihin niitä ei välttämättä ollenkaan tarvitsisi vaan pääsee sitten helpommalla justiin niissä työpaikoissa joissa on liian vähän työvoimaa

eli siinä mielessä minä en näe tämän tilanteen ollenkaan helpottavan koska monen kaveripiiristä löytyy varmasti tapahtumia että joku sanoo että nyt tarvitsisi sitä lääkettä ja sitten soitetaan johonkin ja sitten se määrätään johonkin apteekkiin niin sitten kun näitä automaatteja alkaisi olla jossain tuolla niin luultavasti tämäntapainen asennoituminen vaan leviäisi että kun meillä on se automaattikin siinä niin kai sinä nyt sinne voit pistää semmoisen määräyksen

sen vähän perusteella mitä olen tässä nyt ihan perussuomalaisten linjaa katsellut olen nähnyt oikeastaan harvinaista kirkasotsaisuutta

se muistuttaa vähän niin kuin esivanhempiemmekin ihannetta sen kaltaista että juhlat ovat niitä päiviä jolloin tarvitaan kohotusta ja helpotusta ja nousuhumalaa kunnioitetaan maata ja elämää ja esivanhempia ja jääkäreitä ja muuta

eli tälle täytyisi tehdä jotain tälle lääkärien asennoitumiselle

silloin juodaan kun on juhlat ja sitten muuten ei lutrata eikä pilata maata ja mennä kaikennäköisiin kapulakielisiin höpönpöpön byrokraattipapereihin nimeä panemaan myydä maata vieraille kännipäissä tai krapulassa

eli tämä on kaukana siitä mitä nykyään tapahtuu tässä maassa siitä linjasta mikä on voisi sanoa yleensäkin ollut suomen linja suhteessa alkoholiin

kun meillä on ollut sitten näitä tapoja johtuen jostain genetiikastamme perimästämme humalahakuisuudestamme joka on todistettu niin sitten tuolla vieraissa maissa on semmoisia piirteitä

tietenkään ei kuulu mutta olen ylen hallintoneuvoston jäsen ja lähetin kaikille viestin kun arvostamastani kjell westöstä palkittu ja kaikkea muuta nyt viime aikoina frankfurtin kirjamessuilla oli erittäin tärkeässä roolissa fstn uutisissa kun tarkastin ja sitten myös suomalaisen ylen uutisissa englantilais amerikkalainen naisasiantuntija sanoi että hän luuli aina että kjell westö on suomalainen mutta tämä olikin ruotsalainen

täytyy aina muistaa se että jotkut ruotsalaisetkin ovat aina pyrkineet leimaamaan jo kielestä lähtien kun mennään uskonnossa kauemmaksi suomalaisten kielen velho noitakieleksi saatanan pakanalliseksi luciferin kieleksi

tavallaan suomalaiset ovat jo sen oman erinomaisuutensa takia juhliessaan erottuneet joukosta mutta se että sen ovat sitten hienommat ihmiset leimanneet ja tehneet sen jotenkin muka alkoholin ansioksi miten sitä aikoinaan käytettiin on naurettavaa että me täällä suomessa uskomme tänä päivänä tämmöisiä juttuja

eli perussuomalainen linja uskon ja kuulin on opastava ohjaava kurinalainen ja selkeyttävä ja sen mukaan juhlapäivinä alkoholi kuuluu tavallaan siihen ihmisten hyvään oloon mukaan niin että se ei haittaa elämää vaan päinvastoin jos ja kun sitä joskus tarvitsee niin sitten sitä osaa käyttää

näin ruotsalaisuuden päivän kunniaksi nyt voimme päätyä siihen että rkp tai fst tai

tässä kaikille on tullut selväksi että hallitus ei halua vastata tähän asiaan ainoastaan syyllistää aivan kuten huono kasvattaja syyllistää kysyjän tekee vikapääksi perussuomalaiset jopa perussuomalaisten äänestäjät

sen on pakko olla jotain muuta kuin sitä että suomea rkpn ja fstn kauttakin nostetaan maailman brändäyksen huipulle luovuudessa ja innovatiivisuudessa vai mitä ministeri

näköjään pääministeri on siirtynyt edustaja vapaavuoren linjoille mitään muuta ei osaa kuin jankuttaa yhtä asiaa että kun ei tule vastauksia tai jotain muuta ei ole vastausta

ketä te vakuuttelette

meidän äänestäjämme ovat tutkimusten mukaan meidän puolellamme sen takia että me emme ole pettäneet näitä lupauksia niin kuin hallituspuolueet mutta te ikään kuin edustaja vapaavuoren linjoilla vakuuttelette omianne

sen verran että totta kai tämä on selkeä jonkunlainen porsaanreikä jos näin negatiivisesta asiasta voi käyttää tämmöistä ilmaisua

tätä ehdotusta täytyy kannattaa ja ennen kaikkea siksi että joku on löytänyt tämmöisen ja näin tarkasti selvittänyt vielä ja antanut oikeastaan jo kaiken valmiina sille että siitä vaan toteuttamaan tätä muutosta lakiin

kannatetaan

kenellä on jotain sitä vastaan että pienten lasten isät saavat mahdollisuuden käytännössä osallistua enemmän lastenhoitoon ja kasvatukseen

arvoisa puhemies

minulle kävi vähän samalla lailla kuin eilen vai koska se oli tälle hallituksen esitykselle eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta että suurta toivoa täynnä katsoin ja sitten päädyin siihen että voi käyttää erivärisiä lappuja sitten joissain vaaleissa

kenellä on jotain sitä vastaan että pienille lapsille annetaan mahdollisuus luoda nykyistä kiinteämpi suhde omaan isäänsä

kenellä on

ja kenellä on jotain sitä vastaan että naisten asema rakenteellisesti tässä yhteiskunnassa työelämässä vahvistuu ja että palkkatasa arvo pikkuhiljaa toteutuu ja heidän työuransa eivät katkea samalla tavalla kuin ne nyt katkeavat

toki tässä ministeri itsekin huomautti siitä että kokonaisvaltaisempi uudistus ilmeisesti tulee toivottavasti mahdollisimman äkkiä koska vaikka täällä nyt kuinka hurskastellaan sitä niin tämä on semmoista jälkijättöisen sosialismin aikakauden korkeakoulu uudistusta aikoinaan ollut

minä tiedän että edustaja soinin ajatuksista osa kumpuaa jostakin vatikaanista asti mutta minä kysyn tätä ja sanon että tämä on tasa arvon kannalta hyvä asia

eli tässä on haluttu tittelit ja niin kuin joku ihmeellinen väliporras luoda vähän köyhemmällekin opiskelijalle tarkoitan nyt vaikka vähän henkisesti köyhemmälle jos noin proosallisesti saisi sanoa

te olette olleet kehittämässä siellä espoo lisää

tämä niin paljon osoittaa jotenkin kun tuolla on kuunnellut ihmisiä molemmilta tahoilta sekä ammattikorkeakoulun että opettajien että myös yliopiston että esimerkiksi insinöörikoulutuksessa yleisin määritelmä on se että insinöörit jotka tulevat tätä kautta eivät oikein osaa mitään

tämä on tietysti ilmeisesti tarkoituksellisesti hyvä laki tässä hektisessä ja nopeassa muutoksessa jota nykyään kyseisellä alalla koemme suomessa

eli käytännön tuntemus työstä kun tämän piti olla ammattikoulu joka sitten niin kuin kehittyi niin siellä on kylmäverisesti otettu ammattitaito pois

arvoisa puhemies

kun alkio mainittiin niin ollessani läänintaiteilijana aikoinaan nuorisoa kouluttamassa tai opettamassa tai jotain etelä pohjanmaalla lempikirjani oli kyseisen herran nuoriso ja elämä eräällä tavalla lempikirjani jossa mielestäni santeri alkio jo silloin visioi todella hyvin nämä kasvun mahdollisti

suomi on aikoinaan ollut vielä kärjessä kaikissa kyseisissä innovaatioissa vaikka nyt onkin tutkimusten mukaan jäänyt laahaamaan peräpäähän

ukkola puhua tästä hoitajien samankaltaisesta probleemasta kentällä

eli sitten yleisin psykologinen oire on se että kun tullaan tämmöiseen vähän niin kuin välititteliin ja tiedetään jotenkin jää vähän semmoinen alemmuuden tunne ettei oikein osaakaan ja hallitsekaan niin sitten se titteli itsessään jo merkkaa kauheasti ja se vielä pahentaa tilannetta

itse käyttäisin semmoista vertausta kun täällä on muitakin runoilijoita että sähköisen viestinnän huipentuma on arvoisa puhemies salaman isku

tai visioi miten rajat ja muut

tänään vielä tullessani etelä pohjanmaalta päin junalla semmoinen fiksumpi yrittäjä vanhempi eläkkeelle siirtyvä sanoi että se on aika toivotonta että tässä tulee suomelle kohta housuihin ja käteen tämä tilanne siinä mielessä että kentällä on havaittavissa tietynlaista tietokoneammattitaitoisuuden lisääntymistä kyllä kopiointi sen kaltaista insinööriyttä joka paikassa mutta ei sitä mitä meillä valtioneuvosto ja hallituskin peräänkuuluttaa julkilausumilla ja kaikennäköisillä selonteoilla eli innovatiivisuutta

meille on vaan tullut sitä viestiä että ei missään saisi enää olla muka oma itsensä kun se on väärä esimerkki sitten taas jollekin muulle

aikoinaan ihmiset menivät puun alle piiloon ukkosella suojaan ja turvaan ja sitten kun salama iski niin jostain kumman syystä kun ihmiset olivat menneet piiloon ainoaan paikkaan josta löytyi iso puu niin se iskikin siihen

eihän siitä tässä asiassa ole kyse vaan siitä että aikuiset aikuistuisivat lopultakin ja päättäjät rupeaisivat päättäjiksi ja rupeaisivat olemaan sen kaltaisia esimerkkejä että kun sitten jotain jossain tilassa nauttii tai rakastaa tai jotain niin on kanssa sitten siinä mukana siitä että sana tulee lihaksi kanssa ja lihastuu niin että tajuaa että lapset ja kasvava nuoriso aistivat ennen kaikkea epäaitouden ja epärehellisyyden näissä asioissa

luulisi juuri sen tulevan täältä käytännön tasolta siltä pohjalta justiin miltä ammattikorkeakoulut parhaimmillaan lähtevät koska minä kannatan kaikkea koulutusta ja oppimista ja sivistystä

esimerkiksi itse tein nuorempana kappaleen nimeltään elektroninen ekstaasi ekstaas tarkoittaa ex stare seistä itsensä ulkopuolella tarkkailla watch katsella mitens äijälle kävi

toivon että tämä toimisi luulisi lähtevän että me saamme todellisia sepän tai käden tai monen alan taitajia jotka sitten saavat siihen vielä sitä kaipaamaansa selkeätä sivistystä missä tässä mennään ja voivat sitten jatkokouluttaa itseänsä vaikka sinne yliopistotasolle asti

joo siitä vielä että kun ihannoidaan tämmöistä eu juomista ja rkp juomista niin kaikissa psykologisissa tutkimuksissa on todettu että hidas kittaaminen tuhoaa moraalin

mutta on saatu ihmeellinen kompleksi sekainen kompleksisuuslaitos jossa titteleillä tavallaan sitten ollaan jo jotain ja ollaan ihmeellisessä paikassa jossa ei osata asioita eikä olla siellä tiedollisella tasolla missä tällä hetkellä pitäisi olla

eettinen ja moraalinen ihminen kun jatkuvasti juo vähän pikkuhiljaa menettää tavallaan sen moraalisen kristillisen elimensä eettisen elimensä jotta voisi olla yhteiskunnallisesti vastuussa asioista jolloin tavallaan eräänlainen poliittinen kovuus on perua tämänkaltaisesta hienosta eu juomisesta

eli nyt tämmöinen sähköisen viestinnän huipentuma on saanut tilanteen aika voisiko sanoa ällikältä että pojalta on lähtenyt älli ja on ollut niin kuin ällikältä lyötynä tässä tilanteessa

ja ettei mene ihan saarnaamiseksi niin lopetan tähän ja toivon ministerille pikaista ehdotusta tästä kokonaisvaltaisesta uudistuksesta

ehkä meillä suomessa pahin rakenteellinen asenteellinen yhteiskunnallinen tekijä on että on sallittu tämänkaltainen pikkuhiljainen kitkuttamislitkiminen joka sitten meidän muitten ja kaksi omien

jokainen maanviljelijä suomessa tietää ja mtklainen ja muut että tuolla on niin tarkkoja satelliitteja jotka kuvaavat jokaisen melkein hehtaarin ja ojan millimetrin tarkkuudella onko tullut yritettyä oikeudellisesti rahastaa eulta liian paljon ja sitten tuolla mennään pitkin laihiaa eu tarkkailijat ja muut vastaavat mittaamassa vielä käsikopelolla tai manuaalisesti onko nyt sitten tosiaan tapahtunut tämmöisiä virheitä

yleiskeskustelu on nyt päättynyt että siirrytään kohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksy hallituksen esityksessä tuvan patiedotuksen sisällön miten

eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen on kyökkeeseen seutukaavaehdotuksen hylkäämisestä ja oikeutusta ensimmäinen käsittely on päästä ensimmäisen

eli sinänsä tämä on vaan yksi niitti lisää tähän jatkuvaan kansalaisten tarkkailuun ja ahdinkoon tai suojaamiseen tai mitä tässä nyt sanotaan

kun itse käytin viimeksi guruni marshall mcluhanin viesti tai message slogania niin lakimielessä olen sitä mieltä että tämä laki on nyt viesti

ei sen väliä vaikka meidän media on ylilyönyt kaikki asiat ja vaikka niin kuin täällä kansanedustajat sanovat nämä asiantuntijat jotka voisi luetella puhuvat mediassa sitten eri tavalla kuin ovat teille sillä kun työttömät ja varusteet valot tai lakia valmistellessanne puhuneet

jokainen meistä arvoisa puhemies tietää että mediaa täytyy osata käsitellä ettei se horise ihan omiaan

eli tässä mielessä on populismi onnistunut todella heikosti lex nokian kohdalla

ei ole saatu viestiä menemään perille siitä kuinka hyvää tämä nyt kansalaisille tekee kun on tämmöinen lämmin ei isoveli vaan isoäiti tai joku tämmöinen oikein lämmin syli joka turvaa ja suojaa meidän olemisemme

eli tässä on epäonnistuttu niin pahasti tässä tiedotuksessa että senkin takia palauttaisin tämän valmisteluun uudestaan vaikkakin vielä lopetan tämän siihen että tämä antaa kyllä meille sitä ikävää viestiä että kaikessa ote kiristyy

kun tämä laki on vielä näin oikeistolaisen hallituksen tekosia niin tähän teoriaanhan kuuluu tavallaan se että kansalaisten olemista kurjistetaan tällä lailla tarkkailumielessä ja vaanimis ja vahtimismielessä

tämä ei ole mitään kosmista vahtimista niin kuin marvel eloku vissa monelle varmaan tuttuja joissa the watchers pitää meistä hyvää huolta ja tiedottaa sitten tuonne että suomessa ja maapallolla menee hyvin

yhdyn edelliseen puhujaan tässä sanomassa viestissä koska ilmeisesti siinä oli myös oivallettu tämä sähköisen viestinnän tai sähköisen suojautumisen perussymboliikkakin jota tässä yritin alussa välittää jos uskaltaa nyt

nämä kaikki sanat ovat tavallaan nyt niin sähköisiä että niihin tulee niin runollisia merkityksiä kun rupeaa tälle linjalle

sitten vielä oikeastaan piti sanomani että kannattaisin oikeastaan ed

tässä ei ole oikeastaan ollenkaan huomattu sitä että tätä asetusta ei ole huonosti valmisteltu vaan sen on valmistellut aikoinaan minkä me unohdamme aina aika yltiöstalinisti tiukkapipo ympäristöministeri satu hassi joka on tarkoituksella opetettu vetämään se asetuksen kautta silloin kun haluttiin tämmöistä tiukempaa lainsäädäntöä

arvoisa puhemies

aloite on niin hyvä että tulin tähän eteen puhumaan sen takia että saisi kerralla itselleen puheen jota voi toistaa sitten joka paikassa koska tämä liittyy tämän hallituksen yleislinjaan jossa pyritään tämmöiseen pääomaverotukseen ja yleensäkin tasaveroon joka on täysin eriarvoistava ja väärä verolinja suhteessa oikeudenmukaisuuteen

sitten näkyy eduskunnan huono tapa ministerit eivät ole ehtineet tutustua asiaan ja tämä on mennyt vaan eteenpäin vuosien saatossa niin kuin ministeri lehtomäeltäkin on mennyt kolme vuotta ennen kuin hänelle selvisi kuinka väärin tämä laki on

tällä hetkellä meillä on yksityisiä esimerkkejä näistä fortumin ja muitten tempauksista mutta todellisuudessahan kyse on siitä että kun ihmiset elävät tuolla niin tulee sähkön verottaminen kevytöljyn veden kaikki nämä välistävetoverot jotka liittyvät vielä itse tähän kulutukseen jotka siis eivät ole missään mielessä palkitsevia vaikka hallitus hokee että kun ihminen vähentää kulutusta niin sitten yhteiskunnan pitäisi palkita siitä kun vähentää kulutusta

mutta tämä viherveroperversio joka oli tehty vaan siksi että hallitus saisi äkkiä lisää rahaa ja nyt näin surkeasti valmisteltu laki osoittavat kansalaisille ettette te todellakaan välitä ympäristönsuojelusta ettekä tiedosta

nimittäin tämän päivän helsingin sanomissa sanoo ympäristöneuvos limnologi matti lappalainen että totuus on että järvi suomi ei kuormita itämerta vaan fosforia ja typpeä poistavilla luonnonprosesseillaan se päinvastoin parantaa itämeren laatua

todellisuudessa fortum vattenfall ja kumppanit vetävät vaan lisää kaikkia näitä johdonpaksunnosveroja ja muita mitä siihen ikinä liittyykään mitä vaan kehtaavat keksiä

jollain perheellä on vanha mökki ja esimerkiksi sen tontin maapohjan arvon nouseminen keinotekoisestikin nostattaminen nostaa tätä kiinteistöveroa sekä tontille että rakennuksille

kaiken huippu on se että vaikka siellä mökillä kävisi muutaman kerran kesällä niin fortum vetää kaikki nämä välistävetomaksunsa joitten lain mukaan pitäisi olla siis kohtuullisia

eli tässä porvarihallitus paljastaa pahimman ja törkeimmän karvansa tai karkeimman karvansa voisi sanoa ettei loukkaa ketään

karpelakin asiantuntevalla suullaan toi esiin sen että suomessa pitäisi siirtyä palkka armeijaan koska kuulemma palkkasoturi vastaa kymmentä tämmöistä normaalia suomen armeijassa koulutettua mutta entäs kun tulee se yhdestoista kenraali niin en puutu tähän vaan edelliseen

eli suomeen onkin jo ruvettu ajamaan tämmöistä vihreitten vihreän eliitin aikoinaan soininvaaran ja muun kovan oikeistolinjan tasaveromallia huomaamatta

nimittäin kun pääministerikin sanoi että nato on nykyään kriisinhallintaorganisaatio ja täällä asiantuntevasti osastossa turvallisuuskehitys suomen lähialueilla mainitaan venäjän strategiset intressit tarkasti ja pohjoismaitten kehittyvä ja tiivistyvä yhteistyö niin kuin ministeri häkämies toi esiin niin meillähän on tämmöinen hiljainen ja vaiettu kriisi naton alueella

eli annetaan koko ajan mahdollisuus tämmöisille voisiko sanoa verotuksentuottajille verottaa kansalaisia tasaveroisesti ottamatta huomioon heidän veronmaksukykyään tai sitä mitä kukainenkin meistä tienaa

miksi me emme käytä nato korttia siihen että nyt näytettäisiin kansalaisille että nato on todella kriisinhallintayksikkö ja pistettäisiin norjalaiset kuriin että suomalaiset saisivat kunnon oikeudet siellä missä tällä hetkellä niitä ei ole saatu

no totta kai tässä on logiikka

tähän ministerineuvottelukuntaan tai johonkin hän on viemässä tätä asiaa mutta suurin vastustaja on ministeri katainen

jos me menemme semmoiseen tasa arvoon niin tehdään niin kuin nyt hallitus että vähemmän energiaa kuluttavat talot vapautuvat kiinteistöverosta